mutta se pitää muistaa ja valiokuntakin muistuttaa siitä että riskien arviointi ja hallinta on ensisijaisesti aina eläkelaitosten tehtävä

arvoisa herra puhemies

tämä valiokunnan mietintö on yksimielinen

se että meillä on käsittelyssämme tämä laki jos yhtään menee historiaan ja katsoo tätä prosessia tämä on ollut arvoton näytelmä näytelmä jossa vastuuministerin mielipiteet ovat vaihdelleet jos eivät nyt ihan päivittäin niin viikoittain lähtien siitä millainen laki ja mitä valmistelussa pitää tehdä ja kaiken kruununahan oli tämä keskustelu siitä sisällytetäänkö tähän lakiin hoitajamitoitus

kun talousvaliokunta on antanut lausunnon jonka pohjalta myös sosiaali ja terveysvaliokunta on mietintönsä tehnyt niin tänne on aikanaan liitetty eriävä mielipide joka osoittaa sitä että tässä asiassa on enemmän totuuksia kuin yksi

arvoisa herra puhemies

tällä hallituksen esityksellä toimeenpannaan matti vanhasen toisen hallituksen hallitusohjelmaa niiltä osin kuin maatalousyrittäjien vuosilomapäiviä lisätään kuluvalla vaalikaudella kahdella päivällä

mutta itselleni ja sosiaali ja terveysvaliokunnan osalta on tärkeää se että me kykenimme tekemään tästä yksimielisen mietinnön ja tullessaan eduskunnan päätökseksi tämä on näissä olosuhteissa tämän tiedon varassa joka meillä tänään on toteuttamiskelpoinen ja käsittääkseni se päätös joka näissä olosuhteissa pitää tehdä

tällä lakiesityksellä luodaan turkiseläinten kasvattajien lomitusjärjestelmä sekä toteutetaan sijaisapukokeilu poronhoitajille

tämä lakihan on ansiota tai seurausta ennemminkin siitä että meillä on lainsäädäntö jota ei riittävällä tavalla ole noudatettu

valiokunta pitää esitystä hyvänä koska lomituksella ja sijaisavulla voidaan edistää eläinten hoitoon jatkuvasti sidoksissa olevien työssäjaksamista ja työhyvinvointia

tässä maassa pääsääntöisesti mahtuu aina yksi keskustelunaihe kulloinkin agendalle jolla ratkaistaan kaikki mahdolliset ongelmat mitä on suinkin keksitty

haluttiin valmistella erillislaki joka kulkee nyt nimellä ikääntyvän väestön palvelujen turvaamiseen liittyvä lainsäädäntö sosiaali ja terveydenhuollossa

turkistuottajien lomituspalvelun lakisääteistäminen merkitsee että tuottajia kohdellaan lomittajien saamisessa yhdenvertaisesti riippumatta siitä ovatko he turkistuottajia maatalouden harjoittamisen ohella vai päätoimisesti

kun te sanotte että nykytoimet eivät riitä niin ymmärrän hyvin että kolmikantainen valmistelu on menossa mutta kun sanan säilää käytetään ja asioita on lupa kysyä niin mitä te tarkoitatte arvoisa ministeri sillä että nykytoimet eivät riitä

jos yrittäjää on verotettu maatilatalouden tuloverolain mukaan ja hän on ollut maatalousyrittäjien eläkelain mukaan vakuuttamisvelvollinen oikeus lomittajan käyttöön on ollut

täältä on helppo listauksenomaisesti lukea hyviä kannatettavia asioita ja aivan ensisijaisesti iso asia ja iso periaatteellinen asia josta kiitoksen sanan sanon

tähän siis tulee nyt muutos sikäli että ei ole enää jatkossa riippuvuus siitä onko ollut päätoiminen vai sivutoiminen

oletteko te valmis nostamaan hallituksen sisällä keskusteluun esimerkiksi eläkeiän noston

tai sitten toinen asia

ensimmäistä kertaa suomalaisessa lainsäädännössä kirjoitetaan auki se että ihmisen paras paikka on asua kotona

sosiaaliturvajärjestelmä vaatii uudistamista

toinen asia jota tämä laki korostaa jonka aika näyttää miten tämä laki toteutuu on se että ihminen on yksilö

ihminen on yksilö omine tarpeineen omine odotuksineen ja kun sen yhdistää tähän kotona asumiseen kotona asumiseen mahdollisimman pitkään ollaan tilanteessa missä on kyllä ihan tarpeeksi tekemistä siellä paikallisella tasolla joka joutuu tämän lain soveltamaan

arvoisa puhemies

tästä kustannusvaikutusten arvioinnista ja vaikutusarvioinnista ylipäätänsä on nyt tullut muotia ja se on hyvä että perätään myös euromääräisesti niitä vaikutuksia joita päätöksistä seuraa

vaikka tilakoot ovat kasvaneet kasvu ei ole merkittävästi vaikuttanut lomittajien työpäivän pituuteen ja työn osa aikaisuuden vähentymiseen koska tilat ovat samanaikaisesti koneellistuneet

valmistelun yhteydessä useampi vaihtoehtoinen malli joiden jälkeen tehtiin valinta ja sen valinnan lopputulos on täällä

se on kannatettava asia

sosiaali ja terveysvaliokunta kiirehtii maa ja metsätalousvaliokunnan tavoin toimia joilla maatalouslomittajien asemaa ja ammatin vetovoimaa voidaan vahvistaa

vastuutyöntekijä palvelujen järjestäminen viipymättä vanhusneuvosto kuntien velvollisuus nykyistä paremmin suunnitella ja myös seurata sitä mitä tapahtuu nämä ovat asioita jotka ovat kiitettäviä ja hyviä eteenpäin vietäviksi

lisäksi valiokunta toteaa että poronhoito poikkeaa sekä karjan että turkiseläinten hoidosta koska porojen hoitaminen ei välttämättä ole jokapäiväistä

poronhoitotöihin liittyy kuitenkin hyvinkin runsastöisiä ja pitkiäkin työpäiviä edellyttäviä jaksoja kuten erotukset kesämerkinnät aitojen korjaukset ja paimennukset

mutta arvoisa herra puhemies kauniit sanat lupaukset odotukset jopa pilviin asti nostetut odotukset siitä miten meillä tilanne tässä maassa ikääntyvän väestön palvelujen osalta tämän lain voimaan tultua muuttuu

toisekseen viikko hallitusohjelman jälkeen tulivat julkisuuteen hallituksen niin verojen kuin tulonsiirtojenkin vaikutukset eri väestöryhmiin

poronhoitaja voi sairastua tai joutua tapaturmaan kun hänellä on menossa työjakso jonka toteuttamista ei voida siirtää

ei tässä tarvitse pelotella ei tarvitse heittää bensaa tuleen eikä tarvitse olla millään lailla aktiivinen keskustalaisena kansanedustajana

tähän valiokunnan mietintöön sisältyy toisen lain osalta hylkyesitys joka tultaneen esittelemään täällä täysistunnossa

arvoisa rouva puhemies

ensinnäkin meidän eläkejärjestelmämme keskeistä ydintä on se että meillä on luottamus siihen että ne eläkkeet jotka maksussa ovat tulevat maksetuiksi niin tänään tässä ja nyt kuin näköpiirissä olevassa

aivan kuriositeettina arvoisa herra puhemies haluan mainita että nyt sosiaali ja terveysvaliokuntakin tietää mikä on lukuporo

edustaja mäkisalo ropponen jos jotakin yritetään tällä vaalikaudella tehdä on saada yhä monimuotoisemmaksi sitä että kotona voidaan asua

syyskuuta eli noin kolme viikkoa sitten

siksi että se valtion vetäytyminen vastuusta kuntien palvelutuotannon järjestämisen osalta on siksi iso että ainakaan me emme selvinneet ilman tuloveroprosentin nostoa

lainaus uutisesta

pienet kunnat ovat vedonneet perustuslain itsemääräämisoikeuteen mutta virkkusen mukaan perustuslaki ei estä pakkoliitoksia

on paljon hyviä asioita joita luettelitte ja on asioita joita pystyy kehittämään ja viemään eteenpäin ilman rahaakin mutta esimerkiksi tämä omaishoidon tuen kriteerien yhtenäistäminen on asia joka ei onnistu ilman euroja tullakseen todeksi

sopii kysyä miksi me tätä keskustelua käymme

tänäkin päivänä on olemassa suositus ja meillä ovat vähintään sen nykyisen suosituksen ylittäviä lähes kaikki toimijat jotka vanhuspalveluissa ovat

edustaja kettunen sen tiivisti

näitä juttuja on ollut lähes joka maakuntalehdessä ja jokaisen maakunnan lehdessä missä ministeri virkkunen on vieraillut viime viikkojen aikana

toinen oli lasten päivähoitomaksu uudistus ja toinen oli työeläkeyhtiöiden vakavaraisuuslainsäädännön muuttaminen tilanteessa jossa työeläkeyhtiöille mahdollistettiin sijoitustoiminta osakkeisiin

sanoin esittelypuheenvuoroni jossain kohdassa että tätä lakia tulkittaessa joudutaan lukemaan lain lisäksi sekä hallituksen esityksen perustelut pykälille että myös valiokunnan mietintö

kuntaliitossa rytisee

akaan penttilä kysyi täällä antavatko perustelut positiivisemman kuvan kuin pykälät

kuka pelottelee

se on korotettu prosentti mutta jos ei se anna oikeita mahdollisuuksia tämän lain toteuttamiseen kun nuo valtionosuudet eivät ole korvamerkittyjä ja kun samanaikaisesti tehdään sellaiset valtionosuusleikkaukset kuin tehdään niin nuo kauniit puheet lupaukset ja ne toiveet ja uskomukset siitä että meillä tulee oleellisesti parempi tilanne kun tämä laki tulee voimaan nykytilanteeseen verrattuna niin voi olla että pettymyksiä tulee

nyt en sano valiokunnan puheenjohtajana vaan sanon kansanedustajana

minun mielestäni ja henkilökohtainen mielipiteeni on se että tämän hallituksen esityksen perustelut ovat myönteisemmät kuin miten on pykälät kirjoitettu

kun mentiin näistä sanoista toimintapääoma ja vakavaraisuus pidemmälle alettiin esitellä laskukaavoja joiden perusteella nuo toimintapääomat ja vakavaraisuudet ja muut määrittyvät

me pyrimme valiokuntatyössä sen arvioi nyt sitten iso sali miten me olemme onnistuneet tekemään työtä jossa on kieli keskellä suuta ja sanoneet ääneen muun muassa sen että kyse ei ole subjektiivisesta oikeudesta henkilökohtaiseen avustajaan vaan on kyse subjektiivisesta oikeudesta henkilökohtaiseen apuun

ja kun ollaan tilanteessa jossa tuolloin markka aikana puhuttiin miljardeista niin kyllähän tässä sulateltavaa on semminkin kun samanaikaisesti me edustajat elämme siinä maailmassa että meiltä aivan aiheellisesti eläkeläiset kysyvät miten minun eläkkeitteni kanssa oikein on

mutta ne väitteet joissa nyt sanotaan että kyse on paras hankkeen jatkosta eivät pidä paikkaansa henkisesti ehkä mutta kun ne viestit mitä keinoista on ovat meillä tiedossamme

tämä lakihan lähtee siitä että kunta järjestää

akaan penttilän ensimmäinen kysymys liittyy siihen keskusteltiinko siitä että kun tuotot ovat olleet paremmat kuin on kenties arvioitu ja laskettu se olisi hyödyttänyt myös eläkeläisiä

kolmas asia

se on omaishoitoa se on perhehoitoa se on aidosti monimuotoisia kotiin tarvittavia palveluja joiden osalta muuten odotan laatusuosituksia mitä pikemmin niin sen parempi

minä luotan siihen että tehdyt päätökset ovat sanon varmuuden vuoksi pääsääntöisesti olleet oikeita

akaan penttilä on ollut monen monen muun istuvan kansanedustajan kanssa tekemässä suurta eläkeuudistusta jonka yksi peruslähtökohta on se että meillä on osittain rahastoiva järjestelmä

miksi sanon varmuuden vuoksi pääsääntöisesti

nyt syytetään kuntien yhteenliittymiä mutta todellisuudessa ne ovat aivan niin kuin täällä esimerkiksi edustaja tossavainen kertoi kouvolan kaupungista suurissa kaupungeissa

omaishoidon tuessa tehtävät ratkaisut olisivat olleet välttämättömiä

sen että me olemme hyväksyneet sijoitustoimintaan liittyvää lainsäädäntöä ajatus ja keskeinen ideahan on se että niitä paineita joita eläkemaksuja kohtaan on pystyttäisiin keventämään sitä kautta että sijoitusten tuottojen kautta pystytään vaikuttamaan tähän summaan tähän eläkekerrytettävään tai maksuperusteisiin vaikuttamaan siihen mikä se eläkevakuutusmaksun suuruus kulloinkin on ja tässä on onnistuttu hyvinä aikoina

siellä ei johto tiedä mitä niin sanotusti kuraportaassa tehdään

niin ihmisten tasa arvon kannalta kuin muutoinkin omaishoitajuuden arvostuksen osalta olisi välttämätöntä että tämän lain voimaanpanon yhteydessä omaishoidon tukijärjestelmää olisi kehitetty niin että olisi siirretty tuon omaishoidon tuen maksatus kansaneläkelaitokselle ja olisi tehty kriteerit

näiltä osin on helppo olla samaa mieltä semminkin kun meillä roolitus on se että työeläkeyhtiöissä tehdään ratkaisuja ja päätöksiä ja me päättäjät olemme sitten se joukko joka on rintamavastuussa tuolla eläkeläisten tilaisuuksissa ja kokouksissa toreilla siitä mitä tässä eläkejärjestelmässä oikein onkaan tapahtunut

ketjut ovat pitkiä

erityisesti tulen seuraamaan lähiviikkoina ja lähikuukausina niitten kansanedustajien edesottamuksia joiden kotikunta kaupunki sattuu olemaan ruokolahti kirkkonummi loppi ulvila orimattila ja siilinjärvi

en voi olla ihmettelemättä arvoisa ministeri teidän puhettanne tuossa debatin yhteydessä jossa te kerroitte meille tälle eduskunnan isolle salille että nyt pitää odottaa sitä että elli aaltosen johtama työryhmä tulee omassa raportissaan kertomaan ja määrittämään ne suuntaviivat joitten omaishoidon tuen osalta eri

tämä lainsäädäntöhän lähtee nyt siitä että ei tarvitsisi niihin korotuspaineisiin lähteä vastaamaan näitä maksuja nostamalla mutta eläkeläisten näkökulmaa ei käytetty

mutta pidän tätä nykymallia ihan hyvänä enkä vähiten siitä syystä että luotan siihen joukkoon joka näitä asioita valmistelee

on erittäin mielenkiintoista seurata miten nämä kansanedustajat tulevat toimimaan siinä tilanteessa kun nämä kriteerit joista meillä nyt on vielä pikkusen hakusessa mistä on kysymys ovat julkisia

toisekseen valiokunnassa kannettiin huolta ei niinkään johtajien optioista vaan siitä että meillä on ollut eläkeyhtiöitä jotka ovat ottaneet suurempia riskejä kuin toiset ja että tämä lainsäädäntö ei hyvittäisi niille jotka ovat ne isommat riskit ottaneet niitten kustannuksella jotka ovat pelanneet enemmän varman päälle

valiokunta katsoo että nykyisessä epävarmassa taloustilanteessa on perusteltua varautua työllisyystilanteen heikkenemiseen ja vahvistaa työttömyysvakuutusrahaston suhdannepuskuria pitämällä palkansaajien työnantajien ja valtion liikelaitosten työttömyysvakuutusmaksut ennallaan

edustaja hiltunen täällä eilen käytti puheenvuoron joka oli hyvä

kun elämme mielikuvien maailmassa niin lainsäädäntö kulkee omaa polkuaan ja sitten se mikä tapahtuu käytännössä menee omaa polkuaan

pelot ja pakot ja keskusteleminen varjonyrkkeily loppuvat sillä hetkellä kun me tiedämme mitä tässä todellisuudessa tulee tapahtumaan

elli aaltonen samainen henkilö on tehnyt aikaisemminkin kokonaisarvioinnin siitä millaisen omaishoidon tukijärjestelmän tämä maa tarvitsisi ja millaisena se käytäntöön tulisi laittaa

samoin on asianmukaista että yliopistojen työttömyysvakuutusmaksua korotetaan lähemmäksi työnantajan yleistä työttömyysvakuutusmaksun tasoa yliopistojen henkilöstörakenteen vähitellen muuttuessa virkasuhteisista työsopimussuhteisiksi

arvoisa rouva puhemies

ymmärrän sen että oman profiilinne kannalta teidän on syytä korostaa tätä elli aaltosen tulevaa työtä mutta se että jos väite on että ei ole riittävästi tietoa kannattaa kaivaa se muutaman vuoden vanha raportti esiin